ja he jatkavat vielä

se tarkoittaisi nimenomaan sitä että evättäisiin oikeus siihen opetukseen osallistumiseen mutta tehostettaisiin sen kolmen päivän aikana sitten esimerkiksi oppilashuoltotyöryhmän kautta läpi käyden tämän kyseisen nuoren tilannetta ja pystyttäisiin palauttamaan hänet takaisin sinne luokkaan ja turvaamaan myös turvallinen opiskeluympäristö muille oppilaille myös tälle häirikköoppilaalle kuten myös opettajille

haluan kyllä kiittää hallituspuolueita niin perussuomalaisia keskustaa kuin omaa kokoomustakin siitä että tällaisessa vaikeassa taloustilanteessa vastuunkantoa löytyy ja halua lähteä laittamaan tämän maan taloutta kuntoon

siellä olisi paljon taloja ja rakennuksia jotka olisivat käytettävissä myös vakituisina asuntoina mutta poikkeuslupien saaminen kunnilta ja erityisesti elyiltä on erittäin hankalaa ja näihin toivoisin tulevaisuudessa muutoksia

aika harvan kaupungin läpi enää keskeltä menee valtatie tänä päivänä

meillä on takana jo kahdeksan varsin laihaa vuotta taantuma jopa lamavuotta osittain ja velkaantuminen jatkuu edelleen

toivon että tämä asia nyt saadaan lopultakin eteenpäin ja seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon mutta ei enää pelkästään selontekoon se jo sinne edellisellä kaudella muun muassa silloin kansanedustajana toimineen ilkka viljasen ja kumppaneiden johdolla saatiin vaan nyt se pitäisi saada myös rahoituspäätöksiin ja varmasti tulemme sen eteen tekemään töitä

se että loma asuntoja voitaisiin muuttaa vakituisiksi asunnoiksi toisi myös kyliin vireyttä ja pitäisi meidän maaseutuakin tulevaisuudessa elävänä

puhelimesta on myös puhuttu täällä paljon

olin itse hivenen hämmentynyt kun äsken kehumani oaj otti kantaa pellon kunnan kännykkäkieltoon

meidän pitää uskaltaa viedä myös vaikeita ja kipeitä asioita maaliin sillä vain näillä toimilla joita hallitusohjelmassa nyt on sovittu pystymme taittamaan tuon velkaantumisen

toivon että sen työn edessä jota tehdään muun muassa nyt pääkaupunkiseudun asuntopulan ratkaisemiseksi ei unohdeta sitä että meillä on omia rakentamisen haasteita myös maaseudulla yhtenä siellä esimerkiksi jätehuolto ja jätevesi puhtaan veden ratkaisut ja näitä pitää koko ajan pitää tässä rinnalla esillä

oajn kehittämispäällikkö nina lahtinen totesi että kännykkää ei ole luokiteltu vaaralliseksi esineeksi laki ei kiellä sen hallussapitoa yksittäisen koulun säännöt eivät saa olla ristiriidassa lain kanssa

mutta pitää myös muistaa että ne vaikutukset tulevat näkymään vasta pienellä viiveellä ja tuo taite tapahtuu vasta toivottavasti viimeistään tämän vaalikauden loppupuolella

arvoisa puhemies

yhtenä tulevaisuuden raidehankkeena on esillä pidetty helsinkipori raideyhteyden synnyttämistä ja linjaus kulkisi silloin helsingistä forssaan ja forssasta poriin

jos koulun säännöt eivät saa olla ristiriidassa lain kanssa niin kyllä aika monet tällaiset arjen pienet asiat joutuvat aivan uuden tarkastelun valoon koulun arjessa vaikkapa lähtien siitä lippalakin tai pipon pois ottamisesta syödessä taikka oppitunnilla

me toimimme tässä siis kolmella sektorilla

verotus on tietenkin tärkeänä ja siinä tärkeimpänä on se että laitetaan työ kaiken edelle eli kaikki veropäätökset katsotaan työn näkökulmasta

minuun otti yhteyttä yksi entinen vrllä töissä ollut henkilö ja hänen ajatuksissaan oli niin paljon itua että olen päättänyt sitä lähteä nyt ainakin pohdituttamaan ihmisillä eteenpäin vietäväksi

liikkumavara verotuksessa on toki pieni ja sen takia nämä kevennykset nyt on kohdistettu rohkeasti sinne missä niitä eniten tarvitaan ja missä uskomme että niillä työtä ja työllisyyttä vahvistetaan

ei sitä varmasti suomen laista löydy mutta se on hyviin tapoihin kuuluva asia joka minun mielestäni ei voi olla tällainen mihin vaikkapa tässä pellon kännykkäkiellossa on viitattu

pieni ja keskituloisten verotus ensi vuonna tulee kevenemään ja vastaavasti taas tällaisena aikana hivenen enempi otetaan niiltä ketkä ovat hyvin toimeen tulevia ja tämä on sosiaalisestikin oikeudenmukaista

arvoisa herra puhemies

itse kuitenkin kannatan mieluummin sitä mallia että puhelimet voidaan kieltää koulussa silloin jos niitä käytetään kiusaamiseen tällaiseen videoiden nauhoittamiseen kavereiden pilkkaamiseen taikka johonkin muuhun

edustaja saarikko kuvasi hyvällä tavalla tämän minkälaisia valintoja tehdään ja kertoi juuri sen kuinka meillä kärkihankkeista suurin panostus suunnataan nimenomaan tänne

me olemme tehneet tällaisen valinnan ja se on tärkeä valinta tässä vaiheessa

mutta mieluumminkin lähtisin kuitenkin kehittämään sitä niin että puhelimet saataisiin osaksi suomalaista peruskoulua opetuksen välineenä

tässä äsken käytiin mielenkiintoinen keskustelu yle verosta ja hieman jäi sellainen tunne että sosialidemokraateista yle veron indeksijäädytystä ainakin piilossa vastustettiin mutta ei uskallettu sitä sentään ihan suoraan sanoa sillä se on monelle ihmiselle iso juttu kun ylen lasku ei ensi vuonna kasva ja tämä hallitus myös vapauttaa yhä useamman pienituloisen yle verosta

mitä tulee talouden isoon kuvaan niin kannattaa katsoa nyt kokonaisuutta eli sitä minkälaisen suunnitelman tämä hallitus on tehnyt

tällä linjauksella saavutettaisiin maahamme aito itälänsisuuntainen raideyhteys eli turusta päästäisiin forssan kautta riihimäelle riihimäeltä lahteen jnp

aivan lopuksi

koulukiusaaminen on asia johon pitäisi suomessa puuttua vielä tiukemmin

olen itse tehnyt lakialoitteen koulukiusaamisen kriminalisoinnista ja tutkimukset suomesta osoittavat että jos koulukiusaaminen olisi rikos omana rikosnimikkeenä niin tämä nyt ei tutkimuksen mukaan lukuisat näistä kiusaamiseen syyllistyneistä olisivat jättäneet kiusaamisen sikseen

toivottavasti jossain vaiheessa sitten talous on siinä mallissa että voimme jälleen palata siihen keskusteluun että tiettyjä etuuksia voidaan korottaa

maakunta ja aluehallintoa kehitetään ja tässä pitää olla myös mielestäni rohkea niin että elyjen avien tehtäviä valtionhallinnon muita tehtäviä rohkeasti siirretään sitten tähän uuteen että pääsemme siihen että himmeleiden määrä vähenee ja pystytään luomaan yksi tehokas maakuntahallinto

nyt opetusministerillä on mahdollisuus lunastaa tuo oma lupauksensa opetusryhmäkokojenkin määrittelemisestä

kyllä se sieltä lähtee että opetusryhmät kun ovat riittävän pieniä ja opettajilla aikaa jokaiselle oppilaalle niin silloin asiatkin hoituvat hyvin

myös kuntien tehtäviä vähennetään ja myös niitä kannattaa ei nyt rohkeasti niiden tehtävien osalta joista voidaan luopua ja sitten niiden mitä voidaan esimerkiksi maakuntahallinnolle siirtää kannattaa rohkeasti edetä

mutta arvovalintoja pitää myös tehdä ja kuunnella tarkalla korvalla ja niin toimittiin eläkeläisten asumistukiasiassakin ja luovuttiin siitä sen takia että osoitettiin että se synnyttää suomeen merkittävän määrän uusia erittäin pienellä summalla toimeen tulevia taikka henkilöitä jotka eivät enää meinaa tulla millään toimeen ja siitä hallitus suoraselkäisesti luopui ja kiitos siitä perussuomalaisille keskustalle ja kokoomukselle

ehkä vaikeimmat tässä kokonaisuudessa ovat koulutussäästöt joissa itse olisin toiminut hieman toisenlaisella tavalla mutta hallitusohjelma ja julkisen talouden suunnitelma hallitukselta ovat iso kompromissi ja sen kanssa nyt etenemme

arvostettu puhemies

kärkihankepuolelta suunnataan kuitenkin onneksi rahaa myös peruskoulun uudistamiseen digitalisaatioon liikkuvan koulun tekemiseen valtakunnalliseksi biotalouteen ja moneen muuhun ja tällä nimenomaan pystytään tukemaan uudistuksia joita nyt tehdään

hieman hämmästelin tuossa debatin aikana esimerkiksi edustaja gustafssonin vähättelevää puhetta nuorisotyöttömistä

toivon että myös vielä käydään yksi keskustelu keliakiakorvauksesta ja siihen voisi vaikkapa eduskunta valtiovarainvaliokunnassa vielä kertaalleen pysähtyä ja pohtia sitä

ei se lohduta näitä nuoria työttömiä vaikka kuinka täällä eduskunnassa esiteltäisiin tilastoja taikka kerrottaisiin kuinka meillä on pienempi prosentti kuin jollain toisella maalla

se on kuitenkin sellainen asia missä itse asiassa ruoka on lääke ja tämä ratkaisu joka nyt on syntynyt on siinä mielessä ainakin ongelmallinen

paljon on nuorisotyöttömyyden eteen tehty mutta lisää pitää tehdä

nyt tarvitaan vastuunkantoa että valtiontalous saadaan tasapainoon ja sitä kautta lisää työtä ja työllisyyttä ja sitä kautta lisää verotuloja ja sitä kautta turvattua hyvät peruspalvelut

ehdottomasti tähän pitää meidän kaikkien yhdessä lisää voimavaroja ohjata

arvoisa puhemies

taloutta on laitettava kuntoon

arvoisa puhemies

kyllä minä yhdyn myös pekosen ja mäkisen kehuihin tässä vaikeassa tilanteessa ja kyllä rehellisiä täytyy myös keskustan joukoissa edustaja alatalon ja kumppaneiden olla

helsingin sanomien tutkimuksessa yli puolet reilusti yli puolet suomalaisista antoi tuen sille että velkaantuminen täytyy lopettaa eli tämä tie on oikea ja sillä on suomalaisten luottamus

minun mielestäni me tarvitsemme tulevaisuudessa ison hankkeen jolla laitetaan näitä maaseudun teitä kuntoon ja toivon että sitä ministeri voi viedä eteenpäin

valitettavasti epäilen että talouden pohja ei tule pitämään sillä tavalla kuin nyt vielä tätä budjettia tehtäessä on ennustettu mutta toivon että olen väärässä ja esimerkiksi venäjän ja eun väliset pakotteet ja muut toimenpiteet eivät tule pohjaa tältä talousarvioesitykseltä pois alta vetämään

valtiovarainministeri rinteelle täytyy antaa kiitosta siitä että hän kuunteli asiantuntijoita ja lopulta totesi että oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole järkevää

nyt tämä vastaava raha käytetään muun muassa nuorisotakuun kehittämiseen ja lisäksi koulupudokkaiden tukemiseen ja perusopetuksen kehittämiseen

tämä kompensaatio jota hallitus nyt esittää on monimutkainen ja jättää ulkopuolelle itse asiassa kaikista pienimmällä toimeen tulevat ja köyhimmät lapsiperheet

liikennehankkeista haluan antaa kiitosta liikenneministeri risikolle ja ministeri räsäselle aktiivisesta työstä pääradan peruskorjauksen eteenpäinviemiseksi

haluan kiittää ministeriä siitä että otatte vakavasti tämän näpistely ja kauppojen turvallisuusongelman ja olette valmis siinä ryhtymään toimenpiteisiin

se lähtee nyt lopulta liikkeelle ja arolammin liittymä on merkittävä myös valion ja venäjän toivottavasti taas liikkeelle lähtevän jogurtti ja maitoviennin osalta

tässä niin kuin totesin ja oikeusministeriökin on todennut esityksessä ei olla muuttamassa alkoholipoliittisia linjauksia vaan kyseessä on rikoslain kokonaisuudistuksen periaatteiden toteuttamisen osa

mutta kyllä minä toivoisin että tässä salissa kannettaisiin vielä suurempaa huolta uhreista oikeuskäsittelyistä esimerkiksi kun lapsia lasten seksuaalirikoksia ja raiskauksia käsitellään ja toisaalta toivoisin että arvoisa ministeri veisitte aktiivisesti eteenpäin myös sitä että laajennettaisiin entisestään vapautuvien vankien vaarallisuusarviointeja

ja kolmioraide tulee parantamaan merkittävällä tavalla myös kehä itä länsi suuntaista raide tai pohjoinen pohjoinenitä suuntaista raideliikennettä

ne säädökset tehdään sosiaali ja terveysvaliokunnan ja ministeriön johdolla ja sitten lakivaliokunnan ja meidän tehtävänämme on pohtia toisaalta sitä miten näiden rikkomisesta rangaistaan

arvoisa puhemies

oletteko ministeri valmis pohtimaan myös sitä että lasten raiskauksissa insesteissä ja tämäntyyppisissä rikoksissa edelleen pidentäisimme tuota rikoksen vanhentumis taikka syytteen nostamisaikaa

arvoisa puhemies

aivan loppuun hivenen olen ajan ylittänyt mutta ylitän sen verran että paheksun sitä että veteraanien kuntoutusrahoja jälleen kerran ollaan leikkaamassa

pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä pääomaa sijoitusmarkkinoita vahvistetaan nyt uudella pitkäaikaisella kasvurahoitusohjelmalla ja toiminta aikanaan tämän rahaston sijoitusten odotetaan nousevan miljardiluokkaan

minun mielestäni me olemme jo monta kertaa sen lupauksen antaneet että veteraaneista pidetään huoli ja en ymmärrä sitä teatteria että ensin niitä leikataan ja sitten eduskunta muka suuressa viisaudessaan rahat takaisin antaa

työministerille nuorisotakuusta

takuu on lupaus minun mielestäni ja kyllä rehellisyyden nimissä tietysti on myönnettävä että sitä lupausta ei ainakaan vielä ole pystytty pitämään siinä mittakaavassa kuin se on annettu

arvoisa puhemies

oikeastaan itse kysyisin siitä kun tässä on paljon tullut esille niitä ongelmia joita nyt määrätietoisesti ollaan korjaamassa mutta yksi on se kenellä on loppupelissä se vastuu siitä nuorisotakuun toteutumisesta

täytyy muistaa että tässä työssä aika usein niin kuin tuossa debattikeskustelussa esille tuli unohdetaan se että lähivesien sisävesien eteen tehty työ on itse asiassa myös työtä itämeren suojelemiseksi

olisiko tässä arvoisa työministeri vielä tarkentamisen paikka ja vahvistamisen paikka että olisi selvillä mihin osoitetaan sormella silloin kun lupaus ei nuoren kohdalla toteudukaan

en ymmärrä sitä ajattelua että valtiovarainministeriössä koetaan siirtoviemärit jollain tavalla sellaisiksi hankkeiksi että niitä ei pitäisi valtion olla tukemassa

edustaja rakel hiltunen viime kaudella nosti esille tällaisen valtakunnallisen viemäröintiohjelman ja on tärkeää että sitä pystymme viemään eteenpäin ja aloittamaan myös uusia hankkeita ensi vuonna

toisena asiana metsähallituksen luontopalvelut jotka ovat olleet vuosi toisensa jälkeen aina leikkauskohteena mutta samaan aikaan hallitus on kuitenkin perustanut uusia kansallispuistoja osan myös aivan erityisinä eduskunnan juhlapäätöksinä

tässä erittäin isossa roolissa on tällä hetkellä esimerkiksi sipoonkorpi joka on täällä lähellä suuria massoja

näitä kävijämääriä ei pystytä ottamaan vastuullisesti vastaan jos luontopalveluiden toimintaa ei turvata

se on myös arvokasta että järjestöt saavat omat rahansa ja tässä huomioidaan myös metsästysseurat metsästysjärjestöt ennen muuta ja se on arvokas osa myös luonnonsuojelutyötä

pitää muistaa että metsästäjät tekevät sellaista työtä joka jonkun on joka tapauksessa tehtävä esimerkiksi hirvieläinten kannan kurissa pitäminen

se on sellainen arvokas työ joka on metsästäjien kontolla ja heitä haluan kyllä itse myös vaikkapa tuon syksyisen valkohäntäpeuraonnettomuudenkin jälkeen kiittää että he tekevät arvokasta työtä

arvoisa puhemies

edustaja taavitsainen kehitteli erikoisia yhteyksiä ekn ja maamme hallituksen välille ja puhui puheessaan useampia kertoja jopa liitosta työntekijöitä vastaan

viime kaudella asuntoministeri vapaavuoren aikana tehtiin poikkeuksellisen paljon tällä sektorilla niin korjausrakentamisessa kuin uudisrakentamisenkin puolella

kuitenkin samaan aikaan tänään tässä keskustelussa edustaja lindtman paljasti sdpn osuuden yhteiskuntasopimusneuvotteluihin

lindtman totesi että jos edustaja ihalainen olisi valittu sovittelijaksi yhteiskuntasopimusneuvotteluihin silloin sopimus olisi syntynyt

tällä kaudella kuitenkin tuo rakentaminen on hyytynyt

ei sitä pelkästään asuntoministeri kiurun edellisen asuntoministerin syyksi voi laittaa vaan yleisesti taloustilanne on sen tyyppinen että ei tuloksia ole sillä tavalla saatu kuin olisi tarpeen

tämä paljastaa yksiselitteisesti että sosialidemokraatit ovat siis estäneet sakta tekemästä yhteiskuntasopimusta

näin edustaja lindtman ryhmän puheenjohtaja tänään debatissa kertoi

asuntokantamme uusiutuu siis ainoastaan reilun prosentin tahtia tällä vauhdilla ja se kertoo myös siitä että korjausvelka kasvaa entistä kovemmalla ja kiihtyvällä tahdilla

oikeastaan olisi mielenkiintoista kuulla nyt kun tätä tilannetta voidaan katsoa vaikkapa tämän keskustan tekemän kertausharjoitusleikkauksen valossa siitä on kokemusta nyt puolustusvoimilla aiheuttiko se silloin tällaisen korvaamattoman vahingon josta täällä tänään on puhuttu taikka sellaisen osaamisen ja taidon laskun josta täällä on peloteltu